se tehdään tällä mahdolliseksi

samalla tavalla tehdään mahdolliseksi pääomittaa niitten maitten pankkeja jotka eivät ole ollenkaan näissä sopeutusohjelmissa mukana jotka ovat tehneet hölmöjä ratkaisuja panneet ihmisten rahoja menemään

keskustan mielestä euroopan unionia on kehitettävä edelleen itsenäisten valtioiden liittona ilman uusia poliittisia instituutioita

valiokunta korostaa että raskauden keskeyttämisestä päättäminen kuuluu raskaana olevalle naiselle itselleen ja hänen tulee voida luottaa siihen että saa päätöksentekoon halutessaan asianmukaista tukea ja apua siinä terveyskeskuksessa tai keskeyttämissairaalassa johon hän hakeutuu

muun muassa saksassa on suuri hermes jolla on valtavat resurssit joilla se tukee saksalaisten yritysten vientiä venäjälle

euron kriisi on ratkaistava niin että vastuunkanto sen hoidosta muutetaan oikeudenmukaiseksi ja niin että maille jotka eivät eurossa selviä osoitetaan kestävä tie siitä ulos

olisi syytä nyt rauhoittua niin että vähän täällä ikääntyneemmässä päässä

eikö ole ihan totta että nämä itse tietävät paremmin kuin te ja minä jyväskylästä päätöksiä tekevinä poliitikkoina

tämäntapaisia asioita on joittenka selittäminen ja selvittäminen vaatii vielä paljon työtä ja tästäkin syystä mielestäni tämä askel mikä nyt tässä otetaan on hyvä mutta jatkossa mielestäni nyt puhun omissa nimissäni totaalikiellon mahdollisuutta täytyy tarkistaa

näille luotottajille

valiokunta toteaa että raskaudenkeskeytysten määrän vähenemiseen voidaan edelleen vaikuttaa esimerkiksi nuorisoneuvontapalveluiden äitiysneuvoloiden ja synnytyssairaaloiden ohjausta kehittämällä

mihin toimiin tai aikooko hallitus

onko hallitus riittävästi noteerannut tämän asiantilan ja onko sillä sellaisia uusia vienninrahoitustuotteita joilla suomalainen viejä voisi samalla kertaa varmistaa sen vientinsä rahoituksen venäläiselle ostajalle

arvoisa puhemies

tämä koskee sitä vaihetta jolloin luoton myöntäjä myöntää sen pikavipin

arvoisa puhemies

eduskunta ei hyväksy kataisen hallituksen toimia suomen vastuiden ja riskien kasvattamiseksi eurokriisissä

voisin sanoa että palaan turpeeseenkin kohta kyllä minä hivenen ihmettelen kuitenkin käytävää julkista keskustelua

nykyisessä lainsäädännössä lähdetään siitä että luotonantaja on siis velvollinen arvioimaan tämän luotonhakijan räävä ja kylmä niinku niinku edellytykset saada luottoa

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause jossa ehdotetaan että lakiehdotus hyväksyttäisiin muutettuna

eduskunta edellyttää että mikäli hallitus eurokriisin käsittelyn myötä sitoutuu sellaisiin päätöksiin jotka johtavat velkaunioniin ja liittovaltiokehitykseen on asiasta aikanaan järjestettävä kansanäänestys

nyt laki lähtee ensinnäkin siitä että malminetsintäluvasta se on siis malminetsintälupa ei valtauslupa päättää tukes siitä ei enää päätetä ministeriön niin kuin virkamiestyönä sillä tavalla kuin aikaisemmin vaan turvatekniikan keskus on viranomainen jolleka tämän tyyppiset tehtävät nyt sitten siirretään ja edelleen siitä että jotta malminetsintään luvan voi saada sen luvan myöntäminen perustuu nykyistä lakia radikaalisti laajempaan eri osapuolten intressiryhmien asianomaisten ja asianosaisten kuulemiseen heidän näkemyksiensä huomioon ottamiseen ja siltä pohjalta sitten tuon päätöksen tekemiseen

se on huikea määrä maan äärestä kaivettua erittäin pahasti saastuttavaa energiaraaka ainetta ja siitä ei erityisesti huolta kanneta

eduskunta ei pidä oikeutettuna espanjalaisten ja muiden maiden pankkien massiivista tukemista suomalaisten verovaroin ja toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

se tärkeys ei tule siitä mitä hän oikeastaan sanoi vaan se tulee siitä mitä hän jätti sanomatta mitä hallitus jättää tekemättä

mitä tulee tähän kysymykseen niin kyllä on pantu paljon rahaa viimeisten vuosien aikaan on tehty erittäin merkittävä käännös

arvoisa puhemies

on valtava potentiaali sitä puuta joka voitaisiin periaatteessa käyttää aineellisesti hyödyntää ilman että metsäluonto siitä kärsii

mutta siitä muistutan nyt vaan sen että olihan se nyt temppu jättää varsinaiset pudi esityksessään tuo korotus tekee vain itse asiassa eli leikata varsinaisessa budjettiesityksessä veteraanitukea kunniakansalaisilta tässä vaiheessa syksyllä tilanteessa jossa monet kustannukset nousevat

kuinka on mahdollista että se luoton myöntäjä voi tehdä riittävän arvion luotonhakijan todellisesta tilanteesta taloudellisesta tilanteesta ja todellisesta tilanteesta

kun tässä on ihan hyviä toimia tämmöisiä ohjelmallisia toimia eri politiikkasektoreille niin millä politiikkasektoreilla ministeri arvioisi että voisi olla tietyllä rajallisella määrällä lisää julkista panostusta saatavissa enemmän aikaa puun liikkeelle lähtemiseksi jalostukseen ja aineelliseen hyödyntämiseen

tuskin maailmassa on maata joka on tehnyt näin radikaalin linjatarkennuksen suhteessa nimenomaan tämän alan energia ja ilmastoinnovaatioitten rahoittamiseen

hän ei näe tuota luotonhakijaa hän ei tiedä tämän tuloja minkälaiset tulot sillä luotonhakijalla todellisuudessa on hänen ei tarvitse tietää siitä elämäntilanteesta oikeastaan yhtään mitään

kovin suuri tämä muutos ei ole verrattuna siihen käytäntöön mitä käytännössä on noudatettu tähän saakka muilla kuin lain varsinaisen kaivoslain antamilla määräyksillä

mutta nyt sitten palataan kuitenkin siihen että palautetaan sentään se muutama miljoona euroa se mikä nyt vähintään voidaan ajatellakin mitä vähintä meiltä veteraanien piirissä odotetaan

edelleen tähän saakka tämä etsintälupa on voinut olla voimassa hyvin pitkän aikaa sitä on voinut uusia ja uusia

tuolla luoton myöntäjällä ei ole mitään edellytyksiä saada selville kuinka velkaantunut paljon tai vähän tämä luotonhakija todellisuudessa on

nyt tämä esitys lähtee siitä että malminetsintälupa voidaan myöntää tiukaksi määräajaksi ja että malminetsintään liittyy myöskin korvausvelvollisuus

arvoisa puhemies

luoton myöntäjä ei toden totta pääse tarkkaan selville mikä sen luotonhakijan siis sen kuluttajan joka kuluttaja luotonhakijana hakee lainaa elämäntilanne on

jos malminetsintää jatketaan pidempään niin sitten tuo korvaus tästä malminetsinnästä on suurempi kuin se on näitten ensimmäisten vuosien aikaan

tämä on pulma jonka voittaminen ja selvittäminen vaatii mielestäni myöskin erityistä tarkastelua löytyisikö sellaisia teknisiä tai muita konsteja

en näihin korvaussummiin nyt aikaanne käytä periaate tässä on tämä elikkä tuo etsintälupa on rajallinen ajallisesti ja siitä tulee korvaukset

arvoisa puhemies

kysymys tässä on teknisestä muutoksesta kannatettavasta muutoksesta ja pienestä mitättömästä muutoksesta ajatellen kaikkea sitä mitä yhteiseen talous ja rahapolitiikkaan euroopan unionissa tulee

arvoisa puhemies

ja jos tulee jaettu lisäys päiväjärjestykseen sillä on kuollut kaksikymmentä kaksikymmentäyksi kaksikymmentäkaksi kannatan

pari ajatusta asiasta josta nyt kun oppositiosta katsoo tämän lain käsittelyä ei voi mennä sanomaan että nyt hallitus tekee väärin me teemme paljon paremmin no niin senkinsuuntaisesti toki voi sanoa sillä tänään oppositiossa olleetkaan ainakaan keskusta menneitten taakse jääneitten vuosien aikaan eivät aina ole kannattaneet niin korkeata veroa kuin mistä nyt tällä hetkellä tässä keskustellaan

ehkä muutama sana ensiksi tämän mietinnön esittelystä

korvausten taso vähän paranee siitä mikä tilanne on ollut tähän saakka mutta ei paljon jos tarkastellaan reaalihintoja tai arvot vaikka vyötäröään isoin asia arvoja taikka realisoidaan ne taikka reaalitasoon nämä korvaukset laitetaan kovin merkittävää muutosta nykyiseen tilanteeseen verrattuna ei tule

se että alettaisiin pitää sellaista rekisteriä meistä itse kustakin kaikesta joka rekisteri kertoo että pekkarisella nyt on kyllä ressukalla noin paljon lainaa jnp

arvoisa puhemies

hallituksen talouslinja ei siis reagoi millään tavalla siihen toimintaympäristön muutokseen mikä maailmalla on tapahtunut eikä siihen suomen talouden todellisuuteen mikä täällä on tapahtunut

jolloin olisi sitten periaatteessa aika laajassa tiedossa pekkarisen lainat tai joidenkin muiden lainat ei välttämättä vaikka sillä voi olla periaatteessa pohjimmaisia hyviä pyrkimyksiä ole niin kuin sen kokonaisuuden kannalta hyvä mihin kokonaisuuteen se liittyy vaikka se kenties joissakin yksittäisissä pikaluottojen myöntötilanteissa voisikin jonkun verran auttaa asiaa

eli koko suomen aluekehityksen kannalta tulevien ilmastokysymysten ja haasteitten kannalta raideliikenteellä on kyllä tilansa ja sijansa

kuitenkin varsinainen tällainen sisällöllinen muutos tässä tapahtuu nimenomaan siinä että nyt julkinen alkuvaiheen pääomasijoitusrahoitus tulee myöskin tekesin toimintoihin

sitä etsintää ei tällä lailla kielletä mutta tuohon uraanin etsintään liittyen tämä kuulemisvelvollisuus jo siinä malminetsintäluvan vaiheessa on varsin laaja ja se laajenee hyvin merkittävästi siitä mitä vanha laki tällä hetkellä on

meillä on tässä salissa varmasti henkilöitä ja ihmisiä jotka ajattelevat vähän eri tavalla tämäntyyppisten haitakkeitten kohtelusta ylipäänsä yhteiskunnassa

tässä mielessä se että erityisesti väli suomessa tämä poikittaisliikenne täällä taisi joku edustajista siitä vähän puhuakin on jäänyt lapsenkenkiin on kieltämättä vähän huolestuttavaa

ekp on siis käynyt taistoon deflaatiota vastaan hintavakauden puolesta siis deflaatiota vastaan ja tarttunut toimiin joilla kasvua yritetään euroopassa panna liikkeelle

tässä äsken kun kuuntelin sekä edustaja kärnän että edustaja karimäen puheenvuoroja niin kuin hyvinkin olettekin talousvaliokunnan jäseniä niin minun on pakko pieni tarkennus tehdä nyt kuitenkin siihen mitä tässä tapahtuu

siis myös tätä seikkaa on syytä aivan erityisesti tarkastella jatkossa kun lain toimivuutta arvioidaan antoiko tämä lakiesitys todellisuudessa paremmat edellytykset luoton myöntäjälle kuin tällä hetkellä arvioida kuluttajan asemaa tilaa selviytyä luotosta kunniallisella tavalla

arvoisa puhemies

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

ennustaa voi jo ihan kirkkaasti että mitä todennäköisimmin ensi vuonna suomi sukeltaa talous kääntyy miinusmerkkiseksi ja eurooppalainen talous viimeksi eilen saksan julkistamien tietojen perusteella kääntyy myöskin tuo eurooppalainen talous erittäin hitaasti kasvavan tai tuommoisen ehkä orastavan tai aloittelevan taantuman puolelle jossa silloin tällöin muutaman kuukauden ajan aika ajoin käydään miinuspuolella ja parhaimmillaankin talouskasvu on ihan olematon

voi olla sellaisiakin aikoja jolloin monesta syystä ihan jo tällaisista turvallisuussyistäkin tarvittaisiin toimivaa poikittaisliikennettä

arvoisa puhemies

ministerin kanssa olen yleensä aika monista asioista samaa mieltä mutta nyt minun täytyy sanoa jo aikaisempien esiintymisten ja myöskin tässä nyt käydyn keskustelun perusteella että yksi asia ei näköjään tule tässä hallituksessa noteeratuksi niin kuin toivoisin

muutama yksityiskohta sitten vielä tähän lakiesitykseen liittyen

jos tupakka nyt keksittäisiin on ilman muuta selvää että kaikki ne terveyshaitat tietäen ja tuntien mitä tiede kertoo tänään ei tällaiselle haitakkeelle ylipäänsä annettaisi tilaa ja sijaa tulla markkinoille lainkaan

tällä hetkellä varhaisimman vaiheen julkinen pääomasijoitustoiminta on suomessa organisoitu niin että siitä vastaa finnveran yhteydessä oleva erillinen finnveran tytäryhtiö elikkä avera

tässä raivataan kivihiilen tuonnille kaiken aikaa tilaa

kun aikanaan on perustamissopimuksessa sanottu että ekpn pitää vaalia hintavakautta kyllä siinä varmasti ajateltiin inflaatiota todellisuudessa

arvoisa puhemies

kullanhuuhdonta valtion omistamalla alueella edellyttää aina kullanhuuhdontalupaa

toinen esimerkki siitä millä tavalla nyt joudun kyllä sanomaan nykyinen hallitus ei ole huolehtinut tästä tehtävästään raideliikenteestä sisämaassa liittyy sellaiseen yksittäiseen hankkeeseen kohteeseen elikkä rataosuuteen äänekosken ja haapajärven välillä

se on se jättisuuri huoli minkä koin jo edellisessä tehtävässä mutta mikä kaiken aikaa kasvaa mikä liittyy käsitteeseen innovaatiovuoto

nyt kuitenkin tämä surkea euroalue on ajautunut sellaiseen tilanteeseen jossa deflaatio on totta ja deflaation syventyminen vaara ja tämän tosiasian ja tämän vaaran torjumiseksi nyt kerta kaikkiaan sitten tarvitaan tällaisia inflatorisia toimia joihin ilman muuta jälkimarkkinoilta näitten velkapapereitten ostaminen kuuluu

arvoisa puhemies

luokan suoalueilla jotka ovat koskemattomia tai vähän koskettuja vaan kaikkialla

arvoisa puhemies

ensimmäinen kysymys liittyykin tuon kaiken jälkeen siihen kuinka tässä asiassa ja millä perusteilla euroopan unioni joka kuitenkin muodostaa ja jossa rakentuvat meidän yhteiset sisämarkkinamme käsittelee tämäntapaista haitaketta kuin tupakka

liikeaikalain muutoksen taustallahan oli se totuus että pamin ja kaupan keskeisten toimijoiden järjestöjen kesken löytyi jonkunlainen yhteisymmärrys että tältä pohjalta ja näin laajentaen me nyt aukiolojärjestelyjä muutamme

aikanaan vuosikymmeniä sitten on tie ja se ottikin jotkut tietyt kullanhuuhtojat saivat tällaisen kaivosluvan ja sen perusteella he ovat kultaa huuhtoneet ja tässä mielessä harjoittaneet nyt voimassa olevan kaivoslain mukaista toimintaa

tämä toimintaympäristö eurooppalainen ja suomalainen todellisuus jossa siis sukelletaan jo käytännössä tarkoittaa sitä että tämä budjettiesitys ellei siihen nyt vielä tehdä muutoksia ennen kuin se aletaan elämään ensi vuonna se tarkoittaa sitä että tällä talouslinjalla suomen hallitus joutuu tulemaan viimeistään ensi vuoden aikaan erittäin mittavien leikkausten kanssa tänne eduskuntaan

pykälä laittaa kaikkien mahdollisten uusien alueiden luvituksen perustaksi alueellisesti merkittävät luonnonarvot ei minkään muun toimialan ei minkään muun metsää tai suoalueita käsittelevän kuin turvetuotannon osalta

se suomeksi tarkoittaa sitä että me verovaroin tässä maassa rakennamme osaamispotentiaalia koulutuksellisen osaamisen perustutkimuksen potentiaalia mutta sen jälkeen tämä verovaroin rakennettu osaamispotentiaali meiltä vuotaa entistä kovempaa tahtia suomesta ulos

jos on kuulija täällä jossakin lauteilla tai vaikka netin kautta seuraa tätä keskustelua hänelle voi tulla sellainen käsitys että tämä hallitus todella nyt aikoo satsata innovaatiopolitiikkaan jotain uutta sellaista mitä aiemmin ei ole tehty

edellinen hallitus käynnisti tämän peruskorjauksen äänekoskelta ylöspäin saarijärvelle saakka ja tarkoitus oli että peruskorjausta sitten jatkettaisiin saarijärveltä haapajärvelle jotta se koko rataosuus kun tuolta oulusta tullaan jyväskylään olisi ihan oikein käytettävissä

arvoisa puhemies

silloin vanhasen ykköshallituksen aikana tämä laki säädettiin ja tämä järjestelmä pantiin liikkeelle

tämä on jännitysnäytelmä ja näin viimeisinä hetkinä tämän vaalikauden aikaan tietysti on ihan hyväkin ja tietyllä tavalla soveliasta että täällä koetaan tällaisia vähän dramaattisia vähän jännitysnäytelmänkin tapaisia asioita

pankkien taseista ostetaan sellaisia riskaabeleita lainoja euroopan keskuspankin taseeseen ja euroopan keskuspankin varmaa rahaa tulee näitten pankkien taseisiin tilalle

jane ongelmat haasteet mitä sekä perheiden perhe elämän ja työn ja sitten myöskin niissä liikekeskuksissa olevien pienyrittäjien kannalta jo silloin todettiin että nämä ovat haasteita ja se hyvin tulee esiin tässä selonteossa että ne ovat edelleenkin haasteellisia asioita ja niihin pitää ratkaisuja nyt yrittää etsiä

nyt ajatus tässä on että tällä lailla tuommoisten suurten isojen koneitten käyttö kullanhuuhdonnassa siinä tavallaan kullanhuuhdonta on vähän kummalta kuulostava sanakin tässä yhteydessä luonnonpuistoalueella siinä kaivannaistoiminnassa missä käytetään kymmenien tonnien kokoisia koneita se asteittain ajettaisiin alas niin että kahdeksan vuoden sisällä tällainen toiminta loppuisi mutta muu perinteinen kullanhuuhdonta mukaan lukien kevyiden koneiden käyttö toki olisi sallittua tuon jälkeenkin

ne pääasialliset välineet millä euroopan unioni voi erinäköisiin haitakkeisiin ja ongelmiin puuttua ovat täydellinen kielto tai silloin kun on kysymys tällaisista hyödykkeistä jotka ovat markkinoilla tällainen minimivero joka edellytetään nostettavaksi kaikissa jäsenmaissa niin korkealle että se vero sitä kautta ehkäisee kaikissa jäsenmaissa tällaisen haitakkeen käyttöä

nyt tiedetään että siitä toisestakaan sopeutusohjelmasta kreikka ei ole pystynyt pitämään kiinni ja jälleen euromaat ovat päättäneet että tästäkin huolimatta taas jatkotukea annetaan jatketaan laina aikoja ja nyt sitten niitten päälle vielä takuuaikoja jatketaan

sii henkö vain että halutaan kerta kaikkiaan kivihiilelle tilaa ja turve ulos

nyt tässä hallitus tekee sellaisen ratkaisun joka on mielestäni vähän niin ja näin onko tämä hyvä ja järkevä ratkaisu

nyt on käynyt niin että jatkorahoitus saarijärveltä ylöspäin haapajärvelle on poikki mikä käytännössä tarkoittaa sitä että sen äänekosken ja saarijärven välin peruskunnostamisen kannattavuudelta tippuu aimo siivu kokonaan pois

ja kun se vuotaa ulos niistä panostuksista mitä osaamispotentiaalin synnyttämiseen on laitettu vaikka niistä pitäisi syntyä ennen pitkää verotuloja niitä ei synny tässä maassa vaan ne menevät jonnekin muualle

euromaat ja osin imf lainoittavat kaikkien tietämällä tavalla suoraan tai takauksin noiden maiden rahoitustarpeet

arvoisa puhemies

suomalainen nuoriso opiskeleva sellainen haluaa tietää että eduskunta pystyy johdonmukaisesti selvästi päättämään niistä asioista mitkä sen päätösvaltaan kuuluvat

pankkien edellytyksiin luotottaa tämän jälkeen yrityksiä patistaa niitä investoimaan ja ehkä vähän myöskin antaa kuluttajille rohkeutta kuluttaa entistä enemmän siihen kaikkeenhan tällä minun ymmärtääkseni tähdätään

pyysin tämän puheenvuoron oikeastaan edustaja soininvaaran puheenvuoron seurauksena ja arvaan että en ollut tilaisuudessa valitettavasti olla kuulemassa edustaja tölli on käynyt tätä kysymystä läpi

voi tässä todeta että kolme näitten innovaatiopolitiikassa olevien julkisten toimijoiden yhteisöjen pääjohtajaa oli vähän ennen kuin silloinen ministeri häkämies sanoi että nämä toiminnot siirretäänkin tekesin yhteyteen ja toiminut nämä vielä nämä kolme pääjohtaja vielä muutama viikko ennen ihan toista mieltä

mutta arvoisa puhemies ja arvoisa ministeri kyllä se yksi iso juttu tässä kuitenkin on että sekä tämä kilpailulain muutos joka on eduskunnassa että tämä aukioloaikakysymys että sitten myöskin nämä kaavoituksessa ajankohtaiset asiat jotka ovat jollakin tavalla käymistilassa näillä kaikilla nyt vaikutetaan siihen miten kauppa keskittyy

silloin myöhästytään siitä talouden uudelleen kasvu uralle saamisen piristämisen efektistä toiminnoista jotka välttämättä tarvittaisiin tässä tilanteessa ja tällä hetkellä suomen taloudessa

kun myönnetty ensiapu ei ole riittänyt ja avuntarvitsijoiden määrä nyt on vaarassa kasvaa italia espanja kaikki tiedämme euroalueen avustusmuskeleita ollaan nyt sitten tässä kasvattamassa

sen generaation vahvistaminen jolla se osaaminen muutetaan uusiksi innovaatioiksi jotka voidaan tuotteistaa kaupallistaa viedä markkinoille ja viedä maailmalle ei pelaa